niistä kaikista toimista joista jo mahdollisesti jopa miljardin verovaje suomessakin koostuu

arvostaisin kovasti jos ministeri voisi kertoa löytyisikö oikeusministeriöltä rahoitusta tämmöiseen kattavaan kansalaisille ja päättäjillä käytettävissä olevaan kansainväliseen vertailututkimukseen

oikeusministeriön osalta kun syyttäjiä ja tuomareita yhdessä poliisien kanssa ensimmäisen kerran muuten koulutettiin sekä ihmiskauppa että myös seksikauppa asioissa se koulutus näkyy nykyään tuomioiden perusteluiden laadussa ja myös tuomioissa

perustuslaissa säädettyä mahdollisuutta poiketa perusoikeuksista poikkeusolojen aikana ehdotetaan perustuslakivaliokunnan mainitsemien toiveiden mukaisesti tarkistettavaksi

tarkastusvaliokunta pitää kuitenkin tilatehokkuuden parantamista oikeana ja valtiovarainministeriö on koko ajan ollut oikeassa siinä että julkisella sektorilla on varsinkin toimistotiloissa vielä tehotonta tilankäyttöä

se että me emme vielä tiedä kaikkia syitä emme aina lääketieteellisesti löydä kaikkia syitä ei poista vastuuta siitä että ihminen otetaan vakavasti ja hänen oireitaan ainakin pyritään lieventämään jos ei niitä kokonaan pystytä poistamaan

mutta mitä tulee kysymyksen alkuosaan näistä irtisanomis ja lomautusuhista tämä liittyy tähän maailman voisi sanoa kansainväliseen taantumaan jonka vaikutukset selvästi ulottuvat myös suomeen

tässä puheessa keskityn erityisesti verovajeeseen veroparatiisien käyttöön siihen valtavaan summaan jopa miljarditason summaan jota me menetämme vuosittain verorahoja verovajeen muodossa

poikkeusolojen määrittelyä perustuslaissa yksinkertaistetaan kuitenkin siten että määritelmä pysyisi edelleen kansainvälisten ihmisoikeussopimusten yleisen hätätilan käsitteen piirissä

sitten arvoisa puhemies edustaja zyskowicz jatkoi debattia jonka edellisellä vaalikaudella hän onneksi hyvin selvin numeroin äänestyksessä hävisi

hallitusohjelma ja niin kuin täällä sanottiin kehysriihi on linjannut nämä sangen tarpeelliset esitykset ja näistä todellakin niin kuin kuultiin on pyritty käymään keskustelua heti kun on jotain keskustelua käytävissä

ja tältä osin niin kauan kun ministeriöt eivät pääse julkilausuttuja tältä osin uskon että asiat ovat myös muuttumassa mutta toistaiseksi ne eivät ole vielä muuttuneet

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

uskon että kun valiokunta tähän perehtyy ja kuulee myös niistä hyvistä kokemuksista joita varsinkin ruotsissa tästä rangaistuksesta on ollut niin eduskuntakin yhtyy hallituksen yksimieliseen näkemykseen siitä että käsillä on rangaistusmuoto joka vähentää rikollisuutta joka on siinä määrin kova rangaistus että niin kuin valiokunnassa tulette kuulemaan osa tähän rangaistukseen tuomituista ei ole kestänyt sitä vaan on joko anonut vankilaan pääsyä tai tahallaan rikkonut sääntöjä joutuakseen vankilaan

kosteus ja hometalkoita ehdotamme jatkettavaksi ja rakennusalan tutkimus ja kehittämistoimia merkittävästi parannettavaksi ja kaikkiin näihin lukuun ottamatta sitä kaikista kiireellisintä koulutusalan uudistusta esitämme että te arvoisat edustajat yksimielisesti hyväksyisitte vaatimuksen että hallituksen pitää jo ensi vuoden vuosikertomuksessa raportoida mihin kaikkiin toimiin näiden ponsien takia on ryhdytty ja ennen kaikkea ja tämä on myös hyvin tärkeätä kuka hallituksen tasolla missä ministeriössä kantaa jatkossa kokonaisvastuun tästä tilanteesta

vesivoiman hyödyntämistä kulkuväyliä ja vesistöä koskevassa sääntelyssä ei näin ollen tule merkittäviä muutoksia mutta ja tämä on tärkeää katselmustoimituksesta ja lopputarkastuksesta luovuttaisiin mikä merkittävästi nopeuttaa ja tehostaa laillisten vesihankkeiden etenemistä

näissä oloissa minä luulen että lasten kannalta olisi nyt hyvin tärkeätä että me aikuiset myös muistaisimme että tämä on nyt harvinaisen poikkeuksellisen voimakkaasta suhdannevaihtelusta johtuvaa johon liittyvät nämä finanssikriisin syyt vielä että tässä ei ole syypää se työnantaja eikä yritys eikä tehdas vaan tässä on kansainvälinen tausta tälle mutta näistä suhdannevaihteluista me suomalaiset selviämme

lisäksi muutama sana senaatti kiinteistöistä josta edustaja anttila myöhemmin puheenvuorossaan näin uskon jatkaa

se on käytännössä tehty yhteistyössä oikeusministeriön ja ympäristöministeriön kanssa ja on havaittu että alueellisesti on joitakin eroja siinä mitä tarkoitetaan siinä lunastustoimenpiteessä sillä kun laissa sanotaan että täydestä käyvästä arvosta täytyy lunastaa

mutta niin kauan kun käytetään laiskasti ja huonosti tavallista toimistotilaa valiokunnan mielestä ajatus siitä että indeksikorotuksia ei kateta kokonaan budjetissa on sikäli oikea että se ohjaa käyttämään kiinteistöjä tehokkaasti ja oikein

mutta se ei poista tämän käsittelyn poikkeuksellisuutta ja moitittavuutta ja sitä että tämmöisiä ei varmastikaan kukaan tavoittele eikä aio tahallaan jatkossakaan käyttää

tähän liittyen perustuslaissa säädettäisiin eduskunnan mahdollisuudesta valvoa valtioneuvoston asetuksenantoa niin sanotulla jälkitarkastuksella ja päättää asetusten voimassaolosta

länsi euroopassa kaikissa valtioissa on riippumaton taho joka ei suinkaan viisastele vaan joka katsoo laajemmalla vinkkelillä juuri sen kaltaisia asioita kuin äsken kerroin

tähän aivan alkuun vielä totean tarkastusvaliokunnan useissa yhteyksissä myös tässä yhteydessä todenneen että eurokriisin osalta valtioneuvoston on tuotava eduskunnalle kaikissa eri kriisin vaiheissa tehtävien osapäätösten yhteydessä päivitetty kokonaiskuva suomen vastuista ja riskeistä mitä näihin vastuihin liittyy

eduskunnan puhemiehistö viime viikolla käsitteli sai tiedon että tämä esitys on vielä tulossa ja puhemiehistössä jossa olin läsnä ja sen uskallan kertoa yksimielisyys vallitsi aikataulusta että vielä tänään budjettilakeja saa tuoda eduskuntaan

mielestäni oikeusministeri henrikssonin vastaus oli todella hyvä ja oikea että etsitään se käyty puhelu ja kysyisin

laki sinänsä näyttää olevan aivan kunnollinen ja hyvinkin länsieurooppalainen ja omistusoikeuden ja toisaalta yhteiskunnan tarpeet takaava mutta näyttää olevan niin että koulutus ja valvontatarpeita lunastustoimen tietyissä tapahtumissa on ja siltä osin sitten vastuutetaan vastaavat virkamiehet kouluttamaan ja valvomaan koko kenttää

sen sijaan erikoistilojen osalta vankiloiden teattereiden museoiden ja vastaavien osalta tämänkaltainen toiminta ensin nostetaan indeksit mutta niitä ei toimintamenoissa katetakaan vaan pakotetaan joko luopumaan rakennuksista kuten kokonaisesta vankilasta tai leikkaamaan henkilöstömenoja jopa irtisanomaan ihmisiä kattamattomien indeksikorotusten osalta on perusteetonta silloin kun on kysymys erikoistilojen indeksien korottamisesta

muutoin menettelyt säilyisivät pääosin nykyisenlaisina mutta lausunnonantajien joukkoon on eräissä tilanteissa lisätty nykyisten lausunnonantajien muun muassa asukasyhdistysten luonnonsuojeluyhdistysten ja teollisuuden lisäksi eräissä yhteiskunnan kannalta merkittävissä hankkeissa myös valtioneuvosto

mielestäni on selvää että nyt tällä lailla edellytykset kaikille selkeään käytäntöön ovat huomattavasti paremmat kuin aikaisemmin ja yksi oleellinen seikka on kyllä se myös että jatkossa silloin kun oikeuskansleri näitä tilanteita arjessa linjaa niistä pitäisi jäädä ihan selvä jälki

oletteko valmiit myös samassa vaiheessa käymään läpi mitä siinä puhelussa on käyty läpi

tuomittu on koko ajan paitsi sähköisen valvonnan piirissä häntä voidaan yllätystestata koska vaan päihteettömyyden suhteen sekä sen suhteen ettei siellä asunnossa ole mitään toimintoja joita siellä ei saisi olla

ehdotetun perustuslakimuutoksen tarkoituksena on että vastaisuudessa valmiuslainsäädäntö vastaisi nykyistä paremmin perustuslain vaatimuksia

näitä tulee aina aika ajoin

nimittäin julkisuuteen annettujen tietojen mukaan valtiovarainministeriön virkamiehet ovat kreikkalaisia osapuolia jo alun alkaenkin varoittaneet että tämä sopimus saattaa tulla myöhemmin julkiseksi

se ei ratkea pelkästään yksittäisissä valitusasioissa

se merkitsee joillekin valitettavasti myös lomautusta tai työttömyyttä mutta kyllä me suomalaiset näistä selviämme ja seuraavassa nousussa nämä työpaikat otetaan takaisin

siihen tarvitaan myös ja näin on euroopan tasolla sovittu kaikissa jäsenmaissa riippumatonta ihmisoikeusasiantuntemusta

niin kauan kuin vastuu on näin pirstaloitunut se ei selvästikään ole kunnolla kenelläkään

tämä erityisesti viitaten eiliseen kyselytuntiin ja pääministerin vastaukseen jossa hän antoi ymmärtää että suomen pankin ja euroopan keskuspankin kautta syntyvät vastuut eivät olisi valtioneuvoston raportoinnin piirissä

joka tapauksessa siinä käsittelyssä olisi ollut laillisesti läsnäolo oikeudella opposition edustajia sekä puhemiehistön jäsenenä että puhemiesneuvostossa

se että ei pidetty sopimuksista kiinni oli keskeinen osa kriisiä ja nyt tehdään sopimus josta on pidettävä kiinni tai sitten joutuu tuomioistuimeen ja maksaa sakot ja lopulta pitää sopimuksesta kiinni

kiitoksia oikeuskanslerille sekä kertomuksesta että napakasta esittelystä

aivan lopuksi arvoisa puhemies perustuslain tarkistusehdotus on valmistelu tunnetusti laajapohjaisessa parlamentaarisessa komiteassa

minkään lausunnon osalta ei ole kysymys juridisesti sitovasta lausunnosta vaan ne ovat lausuntoja joista sitten riippumattoman lupaviranomaisen ja viime kädessä tuomioistuimen täytyy ottaa vain se mikä on juridisesti merkittävää

ja tältä osin rangaistus on koettu ja olen varma että asiantuntijat pystyvät valiokunnan tästä vakuuttamaan myös ankaraksi rangaistukseksi jonka pelotevaikutus toimii sen suhteen että rikoskierrettä ei pääse syntymään ja rikokseton elämä rangaistuksen jälkeen alkaa tai monessa tapauksessa sitten toivottavasti jos on kysymys ollut ensimmäisestä erehdyksestä jatkuu

kansleri sekä suullisesti että myös hyvin kattavasti kirjallisessa esityksessään korosti laillisuutta sitä että suomen kansa on tottunut luottamaan siihen että mitä laissa lukee se meitä kaikkia sitoo ja erityisesti siihen että mikä laissa lukee sen tuntevat suomen virkamiehet naiset ja sitä noudatetaan

ja kuitenkin samaan aikaan mainitussa asiakirjan julkisuuslaissa on yksiselitteistä että jos asia on epäselvä silloin on aina tulkittava sen puolesta että asiakirjat on saman tien julkistettava

arvoisa puhemies

sen halusin korjata vaan kun siitä raha automaattiyhdistyksen avustusjakotilanteesta liikkuu niin vääriä tietoja liikkui silloin heti että muka kaikki valtioneuvoston jäsenet olisivat olleet epätietoisia taikka jäävejä

arvoisa herra puhemies

tarkastusvaliokunta toistaa tässä ja useassa muussakin yhteydessä että kokonaisriskin arvioinnin tuonnin vastuu kuuluu valtioneuvostolle vaikka suomen veronmaksajien pahimmassa tapauksessa meidän kaikkien niskaan kaatuvat vastuut syntyisivätkin riippumattoman euroopan keskuspankin ja suomen pankin kautta koska suomen pankki toimii eduskunnan takuulla ja jos suomelle tulee maksettavaa euroopan keskuspankin ottamista riskeistä niin ne ovat samoja suomalaisia veronmaksajia kuin sitten valtioneuvoston vastuulla tietysti olevassa budjettipolitiikassa

valiokunta kuvailee aika tarkkaan ruotsin järjestelmän ei vähiten sen takia että ruotsissa kaikki muut paitsi turvallisuuden kannalta tärkeät kiinteistöt ymmärrettävistä syistä ovat julkisessa tietorekisterissä jossa kuka tahansa yrittäjä tai veronmaksaja pystyy arvioimaan onko vastaava vuokrataso oikea markkinaehtoinen kohtuullinen ja järkevä ja ehdotammekin että vastaava rekisteri syntyy suomeen

kertaan verovajeesta muutaman seikan niin sanotusti yleisön pyynnöstä muutamat edustajat ovat toivoneet että asia vielä kertaalleen selvitettäisiin

perustuslakivaliokunta tänään juuri päätti että kun se lähtee tukholmaan matkalle niin se ruotsin vastaavaan instituutioon tutustuu ja voin kertoa että siellä ei ole kolmea juristia se instituutti on huomattavasti paremmin resursoitu

suomi on eurossa ruotsi ei

mutta kyllä tässä on myös painavat perusteet miksi tämä laki on pyrittävä saamaan jos se nyt käsittelyssä hyväksi osoittautuu niin kuin uskon voimaan heti vuoden alusta

hallitus on nyt saattanut esityksen eduskunnan käsiteltäväksi

suomi pitää erittäin tärkeänä että tuleva pankkivalvonta koskee koko eu aluetta myös ruotsia ruotsi ei

arvoisa puhemies

oli myös kysymys siitä että valehdeltiin vääriä talouslukuja

epäselvissä tilanteissa julkisuus aina voittaa

on siis varoitettu jo kreikkaa valmiiksi ja sen takia se mitä koska ja kuka oikeusministeriön virkamies on sanonut on arvokas lisä jotta oppisimme kaikki tästä prosessista vielä lisää

myös lausuntovaliokunnat perehtyivät asiaan hyvin ja nämä tehdyt muutoksetkin on tehty yhteistyössä ja pidän lopputulosta vielä parempana kuin alkuperäistä esitystäkin

oli kysymys siitä että rahoituslaitokset valehtelivat lukujaan stressitestit eivät onnistuneet tietoja pimitettiin vääriä tietoja annettiin ja sen takia osa eu maista ja komissio katsoo että tämän kurisopimuksen lisäksi tarvitaan toinen kurisopimus korruptiota vastaan hyvän hallinnon ja oikeusvaltion puolesta ja että samalla tavalla myös rule of lawta rikkovat jäsenmaat joutuisivat vastaisuudessa vastaamaan asioista viime kädessä eu tuomioistuimessa jotta jatkossa me voimme luottaa siihen että valtiot puhuvat totta sekä toisilleen että brysseliin sekä europarlamentille että kansallisille parlamenteille

uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa valtiosäännön parlamentaarisia piirteitä ja sitä kautta lujittaa kansanvaltaa hallitusjärjestelmässä

vesitalouslupien jälkikäteiseen tarkastamiseen tulee osin helpotusta nykyiseen tilanteeseen verrattuna

suomen etu olisi monessa tapauksessa tässäkin kysymyksessä olla euroalueiden keskusrintamassa ruotsi sanoo toistaiseksi ei

tästä näkökulmasta oikeuskanslerin jo aiemmin tekemä tarkastus silloin oli apulaisoikeuskansleri siinä mukana kouluihin ja kouluterveydenhuoltoon tuotti käsittämättömän huonon todellisuuden eteemme

meillä osa vesiluvista on niin sanotusti pöytälaatikossa ja aika vanhoja

sen sijaan se on katsonut että kun tekes oli päätynyt kiistämään valtiontalouden tarkastusviraston ylipäätänsä kilpailulain tulkinnan ja hankintalain tulkinnan kahdella erillisellä asianajotoimiston kalliilla lausunnolla jotka olivat vielä keskenään ristiriitaisia siinä nimenomaisessa asiakysymyksessä valiokunta päätyi arvioimaan että valtiontalouden tarkastusviraston arvio on oikea sitä ei ole pystytty horjuttamaan

oletteko valmis siis myös tämän sisällön saman tien selvittämään

on taas paljon tilanteita joissa suomen ja ruotsin pääministerit korostavat jopa puolustusyhteistyössä tiivistä keskusteluyhteyttä lämpimiä suhteita ja yhteistyötä

tässä on otettu hyvin huomioon kyllä se mitä tarkastusvaliokunta ja mainitut perustuslakivaliokunta ja myös valtiovarainvaliokunta olettivat

toisin sanoen heti alussa osa kyllä tiesi ja ne jotka olivat epävarmoja pyysivät asian pöydälle ja lopputilanteessa kaikki kyllä varmasti tiesivät olivatko jäävejä vai eivät

niihinkin on helppo yhtyä erityisesti tähän homepuolen työhön jota tehdään sitten aivan muissa ministeriöissä kuin oikeusministeriössä

asiahan ei ole näin vaan valtioneuvosto voi toimia vain vain ja ainoastaan eduskunnan luottamuksen varassa

aion varsinaisessa puheenvuorossa kiitellä sitä tapaa millä kokonaisvastuut eurokriisistä suomen pankin osalta on tässä raportissa raportoitu

tarkastuksen tuloksena kävi ilmi että lakia ei siis mitään poliittista mielipidettä että olisi kiva kun lapset pääsisivät koulusta terveydenhoitajalle tai lääkärille vaan yksiselitteistä lakia ei noudatettu sen toteuttamisessa oli erittäin vakavia puutteita läpi koko suomen

tämä metodi millä parlamentille ollaan vastuuvelvollisia verovajeprobleemasta erikseen on käytössä useissa oecd maissa joista kuuluisin ja ehkä malliesimerkki on kanada

kysynkin koska en usko että isänmaallinen pääministeri ajattelee että silloin kun se itselle sopii mennään ruotsin selän taakse ja silloin kun taas on hyvin korostetaan yhteistyötä oletteko jo monta kertaa tällä viikolla ja kuinka monta kertaa ensi viikolla ajatellut puhua ruotsin pääministerin kanssa jotta suomi ja ruotsi löytäisivät yhteisen rintaman jossa sekä euroopan keskuspankin alle tuleva valvontakysymys voitaisiin ratkaista suomen haluamalla tavalla että myös tästä verosta löytyisi ratkaisu joka tyydyttäisi myös niitä tarpeita joita meillä ilmiselvästi on markkinoiden kuriin saamiseksi ja rahoitusmaailman järkeistämiseksi

sitten itse verovajeeseen

nyt siis eduskunta ja kiitos todella paljon lakivaliokunnalle toivottavasti yksimielisesti näin uskon hyväksyy lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistustason merkittävän korottamisen

tässä pääpiirteet

ne vastaavat tarkastusvaliokunnan pitkäaikaisia toiveita kun vielä pääsemme esittämään toisessa asiakirjassa ne sitten yhdessä valtion muiden vastuiden kanssa

meillä kaikilla on nyt vastuu siltä osin nyt kun asiantuntijakuulemisetkin alkavat että mitä vielä tulee mieleen tai mitä nousee esiin sitä nostetaan esiin sen takia että me olemme sen tässä vaikeassa tilanteessa itsellemme ja suomen kansalaisille velkaa

arvoisa herra puhemies

muun muassa meidän verohallinto määrittelee sen niinkin yksinkertaisesti että se on lakien mukaisen ja täysmittaisen verokertymän ja todellisen verokertymän erotus

osa näistä väitteistä ja vihjeistä on vakavia sillä niiden mukaan eduskunta ei tosiasiassa hoitaisi omaa tehtäväänsä asianmukaisesti vaan kansanedustajat luottaisivat sokeasti hallitukseen

nyt kun nuoret miettivät omia suuntautumisiaan niin on hyvä ja olisi tärkeätä että nuoret tietävät että tällä puolella on tulevaisuudessakin valtavasti työtä

mutta hyvin useat eu kollegamme euroopan kansallisissa parlamenteissa käsittelevät verovajeen arvioitua kokoa ja sen syntyhistoriaa ja sitä vastaan taistelua vuosittain aina kun mietitään valtiontalouden hoitoa

samassa yhteydessä myös laajennetaan sitä joukkoa joka joutuu lasten kanssa työskennellessään esittämään rikosrekisteriotteen tai ja myös tämä on laajennus sakkorekisteriotteen

mikä on suomen hallituksen rooli tässä rule of law prosessissa jotta tämän hyvän sopimuksen lisäksi saamme vielä toisen hyvän sopimuksen jolla kitketään valehtelu korruptio ja huono hallinto eun jäsenmaista

sen sijaan se kritiikki mitä edustaja pekkarinen lukee koskee niitä tilanteita joissa julkisilla varoilla on ensin teetetty nimenomaan sille ostajalle tai sille kunnalle tai julkiselle hankinnalle räätälöity toiminta ja samassa yhteydessä ei ole huolehdittu niistä oikeuksista kun sitten se sama toimija jolle järjestelmä on tehty alkaa ostaa sitä tuotetta

ryöstö niin kuin mainitsitte on niin vakava rikos että se ei mitenkään liity siihen lakimuutokseen jota viime vaalikaudella ja tällä vaalikaudella tehtiin koskien näpistyksiä

mutta olisin tässä yhteydessä jo kysynyt puheenjohtajalta kun te pankkivaltuustossa valvotte myös finanssivalvontaa ja eduskunta ja myös tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt valtionyhtiöiden ylimmän johdon palkkioiden kohtuullisuuteen aika paljon huomiota ja nyt eläkeyhtiöt ovat kuitenkin palkinneet johtajiaan aivan käsittämättömän suurilla palkkioilla

nyt kun sitten viime vuoden aikana oikeuskanslerin moitteisiin on reagoitu ja selvitetty miten asia on sittemmin edennyt niin yhä valitettavasti ministeriön kokoama raportti kertoi että jotkut asiat ovat edenneet parempaan suuntaan mutta se mikä laissa lukee ja mikä on yksiselitteisen velvoittavaa ei toteudu läheskään kaikissa kouluissa

alalla on myös tapahtumassa iso sukupolvenvaihdos ja tälle alalle kouluttautuminen ja myös niitten jo olemassa olevien koulutus ja jatkokoulutusmahdollisuuksien käyttäminen kannattaa

siitä että nykyään on tavallista että hallituskoalitio jatkaa koko eduskuntakauden ajan ei voida tehdä johtopäätöstä että eduskunta ei valvoisi valtioneuvoston toimintaa tarkkaan

kun edustaja sasi nosti mielestäni sen tärkeän kysymyksen vielä jatkopohdintojen tarpeellisuudesta milloin tulee raja vastaan että suomen riskit saattaisivat olla niin suuria että meidän perustuslailliset vastuumme omia kansalaisiamme kohtaan tulevat vastaan niin siinä kyllä minun mielestäni pallo on myös meillä täällä eduskunnassa

käsittääkseni hän on ilmoittanut kantavansa asiasta vastuun mutta en ole ymmärtänyt niin että hän olisi muiden puolesta sanonut mitään yksin vastuun kantamisesta

kun edustaja modig nosti tämän eurooppa kysymyksen esiin niin viime vaalikaudella siinä prosessissa mihin ministeri tuomioja viittasi suomen hallituksen aloitteesta komissaari reding tarttui tähän ja vaati todellakin se käsiteltiin myös oikeusministerien kokouksessa että jokaisen eu maan on tehtävä oma strategiansa tähän asiaan

pääministerin analyysi siitä mitä tarvitaan ja muun muassa verovajeen vakavuudesta siitä kuinka me emme saa kerättyä kaikkia niitä veroja jotka kuuluisivat maahan oli erittäin tervetullutta

näin ollen lapsien suojelu seksuaalirikollisilta paranee

ryöstöstä seuraa aina niin ankara rangaistus että se ei koskaan voi joutua minkään semmoisen prosessin piiriin että ei joutuisi suorittamaan sitä rangaistusta varattomuuden takia

kun ehdokas itse joutuu allekirjoittamaan sen ilmoituksen hän samalla vahvistaa myös tukiyhdistystensä kautta tapahtuneen rahoituksen siinä lomakkeessa ja se käy laista ja lain perusteluista ilmi

siinä keskustelussa kerrottiin että tämä uudistus joka nyt tänään on käsittelyssä pitää valmistella kokonaan

kolmanneksi lakivaliokunta vielä asiantuntijakuulemisessa tiukensi sitä velvoitetta ja niitten ihmisten joukkoa jotka lasten kanssa työskennellessään ovat velvoitettuja tekemään rikos tai lastensuojeluilmoituksen jos he epäilevät että lapsi joutuu hyväksikäytön kohteeksi

on käynyt siis seuraavaa

kun muun muassa edeltäjäni silloinen ministeri koskinen nykyinen eduskunnan varapuhemies sanoi minulle kahden kesken ja myös julkisuudessa että hän mielestään jossain vaiheessa kyllä vähän vielä tarkensi näitä ohjeita niin kysyin kyseiseltä virkamieheltä onko koskaan muutettu ohjeita ovatko ne pysyneet samana ja sain häneltä vastauksen että ei ole muutettu ne ovat pysyneet aina samana ja tämä on myös oikeuskanslerille kirjoitetussa totta

hallitus on ja tästäkin kehut viimeisessä kehysriihessä päättänyt osittain siksi että tarkastusvaliokunta moitti tätä rakennetta jo tämän vaalikauden alussa mietinnöissään näyttää indeksikorotukset budjettikirjassa erillisenä summana ja näyttää toimintamenoihin vastaavan korotuksen

täydentävällä talousarvioesityksellä helpotetaan tietosuojavaltuutetun hankalaa resurssitilannetta ja saatiin myös pieni mutta tervetullut määrärahalisäys konnunsuon ja pelson lakkauttamiseen liittyviin henkilöpoliittisiin tukitoimiin

sitä ennen jo kiirehdittiin esille tullutta korkeimman oikeuden äänestyspäätöksen johdosta tehtyä pikauudistusta siitä että kun korkein oikeus yhden tuomarin enemmistöllä päätti että tekstiviestein ei voida häiritä kotirauhaa niin saman tien muutettiin että kyllä tekstiviesteillä voi häiritä kotirauhaa ja se on rikos yhtä lailla kuin muu kotirauhan rikkominen

tämä on hyvin tärkeää

semminkin kun edustaja zyskowicz itse on ollut tässä asiassa erittäin aktiivinen olin hiukan hämmästynyt että pankkivaltuuston rooli tämän asian valvojan valvojana ei ole noussut esiin